jos täällä asetettaisiin tiukkoja rajoitteita ja kun me olemme muutoksessa niin kykenisikö yritys joka haluaa menestyä pärjätä markkinoilla toimimaan niin että se turvaisi kansalaisille työtä ja turvallisuutta jos me täällä asetamme sellaisia reunaehtoja

muutos taloustilanteessa ja suhdanteissa on ollut erityisen voimakasta viime kesän jälkeen

kuntien yhteisövero osuuden väliaikainen korottaminen edesauttaa palvelujen terveyskeskusten koulujen ja päiväkotien säilymistä koko suomessa

uusi terveydenhuoltolaki käsitellään näillä valtiopäivillä

erityisesti sen tähden että ruuantuotannon raaka aineisiin kohdistuu maailmanmarkkinoilla hintapaineita ja me korkean kustannustason maana olemme mukana tässä turbulenssissa ja sen tähden pitää tehdä niitä korjaustoimia joihin me täällä lainsäädännössä pystymme

suomi on vietävä ehyenä läpi taantuman

hallitus on laatimassa budjettiriiheen mennessä suunnitelman julkisen talouden vakauttamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi kun se on saanut käyttöönsä kolmikantaisesti tehtävän työelämään kohdistuvan valmistelun tulokset

arvoisa puheenjohtaja

itsekin liityn siihen joukkoon joka toivoo että nyt aletaan tuotteistamaan järjestelmää joka mahdollistaa tämän vakuutuspohjaisen järjestelmän ja johon otettaisiin mukaan huomioon niitä hyviä käytäntöjä joita nykyinen järjestelmä voimassa ollessaan on mahdollistanut hyvä kasvitautitilanne hyvä kotieläintautitilanne ja toivottavasti myös niin niin kuin eräät jäsenmaat eivät ole ottaneet käyttöön vakuutusmaksuveroa joka on noin neljännes vakuutusmaksusta että synnytettäisiin senkaltainen tuote joka motivoi ja innostaa viljelijöitä vakuuttamaan tuotteensa koska silloin kannattaa siihen panostaa ja pitää yllä sitä näkökulmaa että tuotteet jatkossakin ovat erinomaisia ja laadukkaita sekä kotieläinten että kasvien osalta

tarkoituksena on muun muassa parantaa yrittämisen edellytyksiä ja purkaa kannustinloukkuja sekä laajentaa työttömyysetuuksien käyttötarkoitusta

pienenä avoimena kansantaloutena suomi on erityisen riippuvainen kansainvälisen talouden kehityksestä joten maailmantalouden raju heikkeneminen heijastui nopeasti suomalaiseen vientiteollisuuteen

sen tähden toivon että tämä nimelläni jaettu lakialoite tulee hyväksyttyä ja sen seurauksena suomalaisten kuluttajien ruuan hintaa voidaan hillitä i

pakko myöntää että tämä on yksi osa tasaveron kiristämistä

olemme määrätietoisesti tavoitelleet nykyistä parempaa energiatehokkuutta uusiutuvan energian käytön merkittävää lisäämistä

nimenomaan maaseudulla asuu vanhoissa taloissa paljon ihmisiä jotka joutuvat suhteettomasti kärsimään tässä selvästi enemmän kuin ne jotka asuvat taas täällä kerrostaloissa taajamien asutuilla alueilla

siksi on välttämätöntä antaa työryhmille kaikki tuki jotta ne saisivat viimeistään elokuuhun mennessä tehtyä omat esityksensä

arvoisa puhemies

tässä tilanteessa on hyvin tärkeää että kilpailukykysopimus pitkien neuvottelujen jälkeen on saatu onnistuneesti päätökseen

uusi nousu ja uuden luominen tapahtuvat ennen kaikkea suomalaisen työn ja yrittäjyyden edistämisen kautta

arvoisa puhemies

vientimarkkinat hyytyivät laajasti ja nopeasti syksyn aikana mikä näkyy teollisuustuotannon supistuksena ja investointien ja tilausten vähenemisenä

seuraavaksi hän edusti

keskustan eduskuntaryhmä korostaa että tasapainottavat toimet on ajoitettava ja mitoitettava siten etteivät ne hidasta talouden elpymistä ja työllisyyden kasvua

kilpailukykysopimuksen vaikutuksia ei ole voitu ottaa huomioon julkisen talouden suunnitelmassa mutta sillä uskotaan olevan merkittäviä vaikutuksia maan talouteen ja työllisyyteen

myös niin sanottuja saavutettuja etuja on voitava tarkastella avoimesti jos niillä on haitallista vaikutuksia suomen kilpailukykyyn työllisyyteen ja talouskasvuun

siksi nyt oli rohkaisevaa kuulla pääministeri sipilältä että edelleen on olemassa pieni mahdollisuus jotta päästään irti siitä tilanteesta että kaikki eivät menetä

tämä vuosi on alkanut toistuvilla toinen toistaan huonommilla talousuutisilla

siksi valiokunta pitää tärkeänä että kilpailukykysopimus tukee toivotulla tavalla myös viennin edistämistä ja uusien työpaikkojen syntymistä

suomeen iski kansainvälinen lama jota emme voineet kolme vuotta sitten ennakoida

tämä on haaste etenkin yrityksille

kun mennään järjestelmään jossa kulttuuripohjaltaan hyvin erilaiset valtiot muodostavat yhteisen rahaliiton se ei tule toimimaan

yritysten olisi syytä pitää kiinni työntekijöistään myös taantuman aikana jotta ammattitaitoista ja osaavaa väkeä olisi saatavilla mahdollisen uuden nousun alkaessa

arvoisa puhemies

myös suomalainen kansantalous on ollut se joka on hyötynyt ja nyt kun ei ole lisää jaettavaa niin olen ymmärtänyt että nämä kilpailukykyä lisäävät tai parantavat lait ovat niin sanottu pelastusrengas jos tämä sopimuskulttuuri uppoaa

valiokunta painottaa että työnteon tulee aina olla kannustavaa ja pitää hyvänä että hallitus valmistelee syksyn budjettiriiheen vielä uusia työllisyyttä vahvistavia toimia

arvoisa puhemies

me kaikki yhdymme siihen että hyvä asia että raamisopimus syntyi

suhdanteiden nopea heikkeneminen alkaa näkyä julkisessa taloudessa verotulojen tuoton alenemisena

kaikki ymmärrämme sen että tulevaisuudessa sitten nähdään oliko tämä sopimus sellainen joka vahvisti ja lisäsi suomalaisen työn menestymistä

talven ja kevään aikana moni suomalainen ja moni perhe kohtaavat joko suoraan tai välillisesti kasvavan työttömyyden vaikutukset

sen jälkeen ehtoja on muutettu ja huononnettu

arvoisa puhemies

meidän on tehtävä kaikki voitava omassa kotipesässämme kasvua ja yhteiskunnan eheyttä tukien

samalla valiokunta kiinnittää huomiota pitkäaikaistyöttömyyden rakenteellisen työttömyyden sekä lisääntyneen työmarkkinoilta syrjäytymisen aiheuttamiin mittaviin kustannuksiin

toivon että siirtymäkauden jälkeen syntyy järjestelmä joka mahdollistaa sen että millään alueella yksittäisille viljelijöille ei synny ka tastrofia vero on kohtuuhintainen

jos jollakin on huono omatunto tästä menneestä perinnöstä niin sen voin tietenkin ymmärtää mutta meillä ei ole vastuuta näistä muutoksista

suomessa emme pysty vaikuttamaan energian ruuan emmekä raaka aineiden hintoihin

sen tähden kysynkin pääministeri onko olemassa jotain takarajoja nyt tälle pienelle mahdollisuudelle että kaikki löytäisivät kuitenkin toisensa ja saataisiin aikaan se tilanne että kaikki eivät menettäisi niin kuin nyt näyttää

julkisen talouden rahoitusasemaa rasittavat myös talouskasvun hiipumisen ja työllisyyden heikkenemisen myötä kasvavat menot

keskusta ihmetteleekin sitä vimmaa millä te sosialidemokraatit vastustitte ruokaveron alennusta

talouskriisin keskellä on kiinnitettävä huomiota uuden luomiseen

sen kuitenkin viime kädessä ratkaisee siellä työpaikalla se nainen ja mies josta viimeiset vuodet on otettu aina entistä enemmän irti

keskustan eduskuntaryhmä haluaa löytää keinoja joilla työn tuottavuutta parannetaan ja talouden tervehtymisen taakkaa jaetaan nykyistä tasavertaisemmin

me pystymme kuitenkin vaikuttamaan siihen että ruuan arvonlisävero on niin alhaalla kuin se tällä hetkellä on ja siitä kiitos niille jotka ovat sitä päätöstä olleet tekemässä

esimerkiksi valiokunta voisi jo miettiä ja valmistella sitä että sillä rahalla joka keskimäärin tähän on käytetty voitaisiin tätä järjestelmää tukevoittaa ja edistää ettei tämä vakuutusmaksu sinällään muodostuisi kohtuuttomaksi

suomen on osallistuttava aktiivisesti euroopan unionissa käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon toimenpiteiksi rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi sekä jäsenvaltioiden velkakriisien hoitamiseksi

eli kysymys on siitä kykenemmekö tekemään asioita joilla selkärankaa ja aivoja ei rasiteta liikaa ja ihminen kokee tekevänsä tuottavammin ja paremmin

valtioneuvoston laajojen selontekojen lisäksi edustajia työllistävät monet hallituksen lakiesitykset kuten esimerkiksi yliopistolainsäädännön uudistaminen

hallituksen ensi vuoden talousarvioesitys jatkaa sitä vastuullisen talouspolitiikan peruslinjaa jolla keskustajohtoiset hallitukset ovat vastanneet kansainvälisen taantuman meille tuomiin haasteisiin

myös pienimpiä sairaus ja vanhempainrahoja ja kunnallisveron perusvähennystä on korotettu ja eläkkeiden verotusta on kevennetty

päätöksillä on parannettava suomen kilpailukykyä pitkällä tähtäimellä ovat ne sitten isoja rakenteellisia uudistuksia tai panostuksia tutkimus ja tuotekehitykseen

nykyisen hallituksen toimintatapa on ollut täysin toisenlainen kuin esimerkiksi lipposen sinipunahallitusten joissa kaikkein heikompiosaisilta leikattiin etuuksia

mutta kuluttajien ostovoiman kannalta erityisen merkittävää pienten palkkojen saajien ja eläkkeidensaajien kannalta on se että ostovoima säilyy ja että hintojen nousun yhteydessä emme aiheuta sellaisia kustannuksia jotka menevät hintoihin ja jotka sitten kun taas raaka aineiden hinnat alenevat jäävät sinne hintoihin

pääministeri vanhasen toisen hallituksen budjettiesityksessä on oikeita lääkkeitä taloustilanteen oikaisemiseksi

arvoisa puhemies

muuttunut tilanne euroopassa vaatii että uuden hallituksen on reagoitava entistä nopeammin kansainvälisen taloustilanteen äkillisiin muutoksiin

valiokunta viittaa mietinnön liitteenä oleviin valiokuntien lausuntoihin joissa on käsitelty yksityiskohtaisesti sopeutuspäätösten vaikutuksia eri hallinnonaloilla

lähiajan tärkein ja kiireellisin tehtävä on kuitenkin löytää oikeat keinot selvitä kansainvälisestä taloustaantumasta mahdollisimman vähin vaurioin ja kustannuksin

arvoisa puhemies

menneisyydestä jolloinka menestystarina syntyi meillä kilpailukyky on päässyt murenemaan ja nyt olisi korkea aika saada kilpailukykyä paranemaan eri toimin jotta suomalaista työtä voitaisiin myydä entistä enemmän ja vaihtotasetta korjata

samalla indeksisuojan ulkopuolella olleet vähimmäismääräiset kuntoutusrahat sekä päivärahat lapsilisät kotihoidontuki yksityisen hoidon tuki sidotaan kuluttajahintaindeksiin

kun tien talouteen merkittävästi vaikuttavat verotulot ja sen tähden hallituksen politiikassa joka on elvyttävää ykkösasiana on työllisyyden turvaaminen ja mahdollisimman monien käsien pitäminen mukana työelämässä

kansalaisten ostovoiman hiipuessa nyt olisi erittäin tärkeätä että tämä ostovoima voitaisiin suunnata suomalaiseen tuotantoon jolla voitaisiin vahvistaa työllisyyttä ja että tämä kulutus nimenomaan sitä kautta toisi uusia mahdollisuuksia kotimaiselle tuotannolle

keskeisessä asemassa on suomalaisen työn työllisyyden ja yritystoiminnan turvaaminen

arvoisa puhemies

arviointiraportin mukaan perusturvan varassa olevien tulotaso ei riitä kattamaan kohtuulliseksi katsottua minimikulutusta eläkkeensaajia lukuun ottamatta

nykyinen hallitus on tehnyt selkeän valinnan joka on tarkoittanut sitä että heikoimmassa asemassa olevilta kansalaisilta ei leikata etuuksia

mitä sellaisia toimia voisi vielä olla joita tämä hallitus voisi tehdä että esimerkiksi neuvotteluissa joissa käsitellään tulevia palkkoja saataisiin aikaan ratkaisuja joissa nähtäisiin pidemmälle eteenpäin ei pelkästään yhtä vuotta tai yhtä vaalikautta vaan pidemmälle jotta voisimme turvata kilpailukykyä suomelle

meidän on yhdessä huolehdittava siitä että työttömyys jäisi varjostamaan mahdollisimman harvan suomalaisen perheen elämää

oikeudenmukaisuus eheys ja hyvinvointi on turvattava

kysynkin

tämä koskee erityisesti teollisuudenaloja jotka ensimmäisinä pääsevät osallisiksi maailmantalouden virkistymisestä

toinen hyvin tärkeä asia on kuluttajien luottamuksen ylläpitäminen

hallitus onkin lisäämässä voimavaroja viennin edistämiseen investointien vauhdittamiseen sekä pk yritysten erityisrahoituksen riskinottokykyyn

tämänkaltaiset keskustelut joissa yritetään syyllistää suomen hallitusta sellaisista toimista jotka tulevat kaukaa kansainvälisiltä markkinoilta järkyttävät suomalaista kuluttajaa

valiokunta kiinnittää myös huomiota maatalouden ongelmiin

keskustan eduskuntaryhmän mielestä vanhasen hallitus on reagoinut taloustilanteeseen kiitettävällä tavalla

tämä edellyttää myös maltillisia ja kilpailukyvyn turvaavia tuloratkaisuja etenkin kun edellisessä palkkaratkaisussa suomi menetti kilpailukykyään

arvoisa puhemies

se oli kädenojennus erityisesti peruspalveluja tarvitseville lapsiperheille yksinhuoltajille sairaille ja vähävaraisille

on tärkeää että kärkihankkeiden kautta pyritään parantamaan maatalouden tuotantorakennetta ja sektorin tuottavuutta sillä maatalous on tällä hetkellä poikkeuksellisen suurissa ongelmissa

toivottavasti myös jo tehdyillä ja tulevilla tuloratkaisuilla päästään työllisyyttä edistäviin maltillisiin tuloksiin jotka lisäävät työn tuottavuutta ja mahdollistavat järkevän työn verotuksen

nyt hallitus kuitenkin aikoo kuristaa ja kiristää verotusta esimerkiksi sokeri ja makeisveron osalta mikä vääristää suomalaisten ja suomen ulkopuolella valmistettavien elintarvikkeiden kilpailumahdollisuuksia

keskustajohtoisen hallituksen sosiaalinen ote näkyy budjettiesityksessä niin tulo kuin menopuolella

hallituksen esittämät verolinjaukset kannustavat yrittäjyyttä tukevat kilpailukykyä sekä ohjaavat teknologiaa ekologisempaan suuntaan

meillä on alueita esimerkiksi metalli ja metsäteollisuudessa joissa tuotamme monelle sadalle miljoonalle ihmisille erilaisia tuotteita

sen tähden meidän pitäisi kaikkien yhdessä yrittää vaikuttaa siihen että kuluttajien nimenomaan niiden ihmisten joidenka ostovoima kasvaa luottamus ja kulutustaso pysyisivät korkealla ja sitä kautta ihmisten työllisyystilanne pysyisi hyvänä

me edustajat olemme sitoutuneet mutta myös hallitusryhmien puheenjohtajat ovat omassa kokouksessaan tehneet saman ratkaisun